jos koko hankkeen ehtoja muuttaisi niin niitä voisi muuttaa esimerkiksi siten että vapautettaisiin yhä enemmän näitä alueita silleen että ne olisivat tukikelpoisia jopa ihan kaupunkialueitakin siten että ainoastaan vaikka kerrostaloalueet olisivat enää tukikelpoisuuden ulkopuolella

substanssivaliokunnan puheenjohtaja leppä tuossa totesi että tällä kertaa tämä prosessi kulki näin ja ennusti että jonkun toisen aloitteen suhteen se prosessi voisi mennä toisella tavalla

mutta eikö kuitenkin kehittyneeseen demokratiaan kuulu se että päätöksentekoprosessi on etukäteen ennustettavissa ja että meillä olisi luotu etukäteen tietty menettely jolla tavoin nämä kansalaisaloitteet käsitellään

toinen on se että kakkosasunnot ja vapaa ajan asunnot saataisiin tukikelpoisiksi myöskin jolloinka sitten tällaiset henkilöt jotka tekevät sitten sieltä mökiltä töitä voisivat tehdä ja haluavat investoida tähän laajakaistaan

joka tapauksessa uudelleenorganisointia tarvitaan tässä asiassa ja arvostan kyllä ministeri kiurun ripeää ja ennakkoluulotonta asennetta ja otetta mitä tässä on vuosien varrella nähty tämän asian tiimoilta ja toivon että hyviä tempauksia nähdään jatkossakin

täytyy ilahtuneena olla kiitollinen siitä että ministeri on tarmokkaalla otteella ottanut käsiin tämän meidän liikennejärjestelmän uudistamisen liikennekaaren muodossa

arvoisa puhemies

tässä selonteossa mainitaan tällainen suunnitelma jonka mukaan on tarkoitus keskittää ympäristöhallinnon erityisasiantuntemusta vaativia tehtäviä yhteen paikkaan valtakunnallisiksi ja ne siirrettäisiin valtakunnalliseen yksikköön

hyvää tässä tietysti on se että tämänkaltaisella osastolla varmaankin oltaisiin voitu estää talvivaaran kaltaisia katastrofeja kun osataan paneutua asioihin paremmin mutta niin kuin monessa puheenvuorossa on nyt tullut ilmi niin jälleen kerran otetaan iso askel pois sieltä kansan parista

esimerkiksi bussilippujen hankintahan on tällä hetkellä hyvin hankalaa joka paikkakunnalla on erilainen tapa tehdä se ja joutuu käymään siellä sun täällä

nyt tälläkin hetkellä ely keskusten toiminta on varsin etäällä sieltä kentältä ja on viitteitä ainakin tuolla kaakkois suomessa että ely keskuksen e osasto ei tiedä mitä y osasto tekee vaan tehdään päinvastaisia asioita eli e osasto rahoittaa yritystä ja y osasto sitten kampittaa sitä samaa yritystä

onko odotettava koko järjestelmän uudistumista vai olisiko toiveissa saada valtakunnallinen lipunmyyntijärjestelmä jo aiemmin

aluksi liikenteen osalta haluaisin kiittää ministeriä ja valtiovarainvaliokuntaa varsin kohtuullisesta ja tasapainoisesta talousarvioesityksestä

tämähän on fakta ja kannattaa myös muistaa että kyseinen tiehän on yksi suomen viennin ulkomaanviennin valtaväyliä eli merkittävä määrä venäjän vientiä kulkee tätä raittia pitkin

uskon ja toivon että rahoitus näihin löytyy ja oikeastaan meidän tulee kaikkien nyt laittaa eforttia siihen että ruvetaan miettimään mistä ne puuttuvat rahat sitten löytyvät

on ollut luottamuspulaa viraston johdon kanssa ja sitten laskuvirheitä tiehankkeissa ja kysyisinkin oikeastaan ministeriltä ketään sormella osoittamatta miten aiotaan kehittää liikenneviraston ja ministeriön johtamisjärjestelmiä etteivät asiat olisi näin yhden henkilön takana vaan tietty jämäkkyys säilyisi kaikissa olosuhteissa

tässä edustajat kuusisto ja lipponen ovat saaneet kollegoilta hyvää palautetta siitä miten tämä systeemi toimii ja ainakin edustaja kiljusen puheenvuoro omalta osaltani palautti uskon sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän osaamiseen tässä asiassa

arvoisa puhemies

sellaisen näkökulman haluaisin vielä tuoda tähän keskusteluun että tämän aukioloaikojen vapauttamisen tulee nimenomaan olla mahdollistava

omalta osaltani totean että kyllähän tämä tarkkailuhaalarijärjestelmä on inhimillisin mahdollinen tapa varmaankin kontrolloida tätä huumeliikennettä vankilaan että mitä muuta se nyt sitten voisi olla en halua edes tässä salissa niistä vaihtoehdoista keskustella ääneen mutta toivon että tälle auton aloitteelle ollaan mahdollisimman suosiollisia

eli yrittäjän tulee voida päättää pitääkö liikettä auki arkipyhänä vaiko ei ja erityisesti tämä nyt koskee niitä yrittäjiä jotka toimivat isoissa kauppakeskuksissa

pitää pitää huoli että yrittäjillä kuitenkin säilyy se mahdollisuus halutessaan pitää liike kiinni ja pitää vapaapäiviä etteivät sitten nämä isot kauppakeskukset pysty sopimusehdoissaan velvoittamaan yrittäjiä että jos kauppakeskus pidetään arkipyhänä auki sitten joka ikisen kampaamon on myöskin oltava siellä auki

ja toteanpa vielä sen tässä ääneen kuten edustaja packalen totesi että hyvin usein nämä henkilöt jotka sitten näitä huumeita sisällään salakuljettavat eivät tee sitä omasta halustaan vaan äärimmäisen väkivallan uhan alaisena eli he eivät sitä tavaraa sinne linnaan halua viedä

tässä on kyllä hieman pohtimisen varaa ja säätämisen varaa ettei tule sitten sellaista lakia että kurmootetaan pienyrittäjät henkihieveriin ja he alkavat sitten uupua sen työtaakan alla kun eivät voi vapaapäiviä pitää vaikka haluaisivat

näin ollen vankilan johdolla tulisi olla mahdollisimman liberaali mahdollisuus määrätä näitä tarkkailuhaalareita käyttöön jotta ammattirikolliset eivät voi syyllistää näitä muuleja siitä että he mahdollisesti vasikoisivat näistä kuljetuksista

alkoholiveron korotuksesta on kysymys ja täytyy sanoa että edustaja myllykoski puhui kyllä erittäin painavaa asiaa

olen itsekin pohtinut tätä vertailua suomen ja ruotsin välillä että ruotsissa alkoholikulttuuri on ehkä vähän rauhallisempaa

no esimerkiksi se että ruotsissa väkeviä juomia verotetaan huomattavasti voimakkaammin kuin suomessa kun taas sitten mietoja juomia erityisesti olutta verotetaan hyvinkin kevyesti suomeen verrattuna

nyt jos pyritään ratkaisemaan yhtälö siis siitä että minimoidaan alkoholihaitat maksimoidaan alkoholista saatavat verotulot ja sitten vielä yritetään estää tätä harmaata tuontia tuolta eteläisestä naapurimaasta niin tämä voisi olla kyllä yksi keino eli ei nostettaisi sitä oluen veroa vaan nimenomaan ehkä jopa laskettaisiin sitä ja nostettaisiin sitten vastaavasti väkevien alkoholijuomien veroa enemmän ja saataisiin sitä kulutuksen painopistettä siirrettyä miedompiin juomiin eli olueen jolloinka terveydellisetkään haitat eivät varmaan olisi niin pahoja

edustaja myllykosken kommentti pienpanimoteollisuudesta oli myöskin erinomainen ja kannatettava

olen myös sitä mieltä että tulisi vakavasti harkita sitä että ylipäätään myös väkevämmät oluet ja niiden myynti sallittaisiin maitokaupoissa jotta se kansalaisten matka sinne viinakauppaan ei olisi niin pitkä

arvoisa puhemies

hallitus ja ministeri ovat tässä vaikeassa tilanteessa laatineet varsin kohtuullisen talousarvioesityksen joskin olen kyllä huolestunut näistä lisäsäästöistä mitä taas puolustusvoimille kohdistetaan tämän rakenneuudistuksen lisäksi mutta tilanne tietysti on vaikea rahaa ei ole

haluaisin kiinnittää huomiota pariin asiaan

me olemme pikkuisen jälkijunassa olleet kansainvälisesti ajateltuna tämän asian suhteen ja nyt kun ajatellaan näitä uutisia mitä tässä viime kesän mittaan ollaan saatu kuulla maailmalta niin tämä on kyllä erittäin polttava kysymys myös suomen kannalta

edelleen yhdyn tähän edustaja töllin ja karin esittämään huoleen näistä maanpuolustusjärjestöjen resursseista ja olen kyllä samaa mieltä että tämä parisataatuhatta euroa tulisi tänne määrärahaan saada lisäksi

edelleen haluaisin tiedustella ministerin näkemystä siitä että nyt kun maanpuolustusjärjestöissä uudistetaan yhteistyössä puolustusvoimien kanssa tätä toimintatapaa koulutusta ja niin edelleen niin reserviläiset voisivat ottaa enemmän vastuuta

silloin aikoinaan niin kuin nytkin kanssakäymistä rajan yli tapahtui ja kauppa kävi ja omistuksia oli silloin aikoinaan taisi olla puolin ja toisin

taisi olla viime tammikuussa kun venäjä viimeksi täsmensi tätä rajavyöhykettään siten että karjalassa kuten täällä nyt on mainittu vyöhykkeen leveys on satoja kilometrejä käkisalmen aluetta lukuun ottamatta ja se tarkoittaa sitä että suomalainen tai muukaan eu kansalainen ei voi sieltä kiinteistöä omistaa

arvoisa herra puhemies

minusta edustaja heinosen aloite on hyvä ja tervetullut ja edustaja heinosen käyttämässä puheenvuorossa esiin tulleet perusteet ovat erittäin hyviä

meillä sen sijaan voi

markkinamekanismi hoitaa kyllä sen milloin kampaamoa tai parturia kannattaa auki pitää

siinä on hyviä puolia siinä on lieveilmiöitä

erityisen tärkeää ja joustavaa minun mielestäni on se että he voivat sitten tarvittaessa pitää juhlapyhinä ja muina tällaisina aikoina auki kun niitä asiakkaitakin sitten olisi

yksi seikka on se että kiinteistön omistamisen pitää tapahtua suomalaisen yhteiskunnan pelisäännöillä kestävää kehitystä ja suomalaisia arvoja kunnioittaen

afganistan on todella väkivaltainen maa ja uskon kuitenkin että suomalaiset siellä suojaavat näitä ihmisiä toistaiseksi paremmin kuin omat sikäläiset sotilaat

kyllä veikkaan että meillä jokaisella se viisipiikkinen riittää kuontalon kuntoonsaattamiseen aika helpolla mutta on kuitenkin hyvä että sellainenkin vaihtoehto sitten on tarjolla jos joku on pidemmän letin kasvattanut ja näin kampaamopalveluita tarvitsee

missään nimessä meille ei tänne suomeen saimaan rannoille tai minnekään muualle saa syntyä sellaisia espanjan aurinkorannikon kaltaisia kerrostalohökkelirivistöjä jotka ovat varsin karmean näköisiä

itse oikeastaan sanoisin näin että nimenomaan naisten kouluttaminen on ratkaisun avain pysyvämpään rauhaan pitkällä tähtäimellä

eli kannatan kyllä edustaja heinosen esitystä ja uskon että tämäkin osaltaan johtaa meitä siihen suuntaan että havaitsemme entistä tärkeämmäksi sen että kauppojen ja muun liiketoiminnan aukioloajat tulisi maassamme vapauttaa kauttaaltaan ja kokonaisuudessaan

tulisiko afganistanissa organisoida kansainvälisin voimin järjestelmä jonka avulla annettaisiin kaikille tytöille mahdollisuus oppia lukemaan

tulikin jo mainittua täällä että kannattaa aina muistaa että suomalainen viranomaisvalta kyllä ulottuu näihin ulkomaalaisomisteisiin kiinteistöihin ja jos tarvetta tai epäilystä on niin en usko että ne aiheuttavat mitään turvallisuusriskiä vaan kyllä viranomaiset tekevät oman työnsä ja vastaavat siitä että asiat ovat turvallisesti ja hyvin

se olisi meiltä länsimailta vastuullinen teko ja uskon että se ratkoisi monia ongelmia ja vielä edustaja wiikman

ministeri

yksi seikka mihin on kiinnitettävä huomiota nyt tätä asiaa eteenpäin viedessä on tämä ero siinä onko kyse liiketoiminnasta vai yksityisten ihmisten omistamista kiinteistöistä

omien kokemusteni perusteella pääsääntöisesti nämä yksityiset ihmiset jotka kiinteistöjä ja maapaloja ovat hankkineet ovat ihan vilpitöntä porukkaa ei mitään ongelmia ole mutta sitten joitakin yrityksiä ja yritysten omistamia tapauksia on ollut niin kuin olemme saaneet lehdistä lukea joissa tosiaan ovat omistajat kadonneet kuin tuhka tuuleen eikä heistä vuosikausiin ole kuultu mitään ja kiinteistöt rapistuvat ja siltä osin yhteisö ei kehity

se on tietysti vältettävä tilanne

joissain kunnissa myydään tontteja varsin edullisesti myös ulkomaalaisille ja eun ulkopuolelta tuleville

minun mielestäni tämä on täysin eri tapaus kuin se että yksityinen henkilö myy esimerkiksi oman rantatonttinsa tai pienen maapalan tai minkä tahansa venäläiselle tai muulle ulkomaalaiselle

kuntien ei tulisi myydä eun ulkopuolelta tuleville halvalla ainakaan alle markkinahinnan näitä kunnan omistuksessa olevia tontteja joita monesti myydään hyvinkin edullisesti oman kunnan asukkaille

jonain päivänä heillä on siihen varaa

kyseessähän on talousvaliokunnan yksimielinen mietintö ja siltä osin tietyllä tavalla selvä asia mutta halusin kiinnittää huomiota tähän edustaja pekkarisen ansiokkaaseen filosofiseen pohdintaan siitä millä tavoin näitä esityksiä tulisi läpi viedä

omalta osaltani tuolla perustuslakivaliokunnassa kävin saman urakan läpi eli tämmöinen monisatasivuinen nippu oli siellä ja se oli kyllä hyvin työläs prosessi

mutta toisaalta taas voisin visioida tätä asiaa sillä tavoin että ehkäpä me säästämme sitten näissä asiantuntijakuulemisissa kun voidaan ottaa kaikki asiantuntijat kerralla yhden asian kimppuun

ainakin kun asiaa pohtii perustuslakivaliokunnan näkökulmasta että jos tämä olisi palasteltu vaikka kymmeneen osaan niin kyllä se olisi tarkoittanut sitten kymmenkertaista käsittelyaikaa helpostikin

kolmanteenkymmenenteen viidenteen lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotuksen kahdenkymmenenseitsemän lakien hylkäämistä lakers ensimmäinen käsittely on päättynyt ensimmäinen käsittely esitellään päiväystyksen kahdeksasta asian käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan ei muuta

arvoisa puhemies

minusta tämä esitys sijoitustoiminnan verohuojennuksista on varsin hyvä

uskon että laki tuo melko varmasti toisin kuin se ensimmäinen luonnosversio lisäsijoituksia start up yrityksiin ja luo sitä kautta kasvua työpaikkoja ja hyvinvointia suomeen

pääomasijoittaminen on aika erityislaatuista puuhaa ja siihen kuuluu erityispiirteitä muun muassa se että pääomasijoittamiseen liittyy erittäin suuri epäonnistumisen riski

siksi olisi jatkossa tärkeä kehittää tätä lakia siten että nämä sijoituksissa mahdollisesti menetetyt rahat voisi verotuksessa vähentää jonkin toisen onnistuneen sijoituksen voitosta

tämä olisi reilua pääomasijoittajaa kohtaan ja varmasti lisäisi sijoittamisen houkuttelevuutta

pääomasijoittaminenhan on pitkäjänteistä puuhaa

yhteen yritykseen tehdään silloin kun toiminta on lupaavaa ja näyttää hyvältä yleensä useita rahoituskierroksia samojen sijoittajien toimesta

olemme saaneet myös poliisin raporteista ja tiedotusvälineistä seurata että lieviä häiriöitä tai vakaviakin häiriöitä näillä vastaanottokeskuspaikkakunnilla ja vastaanottokeskuksissa on ollut

se työllistää poliisia erittäin paljon

nyt kuitenkin kun näitä turvapaikkahakemuksia käsitellään ja päätöksiä tehdään toivottavasti mahdollisimman nopeasti vaikuttaa siltä että aika moni tulee saamaan kielteisen turvapaikkapäätöksen niin että voidaan puhua jopa kymmenistätuhansista palautettavista

ilman muuta tämä laki pitäisi vakinaistaa ja jatkossa olisi hyvä lisätä mahdollisuudet vähennyksiin myös rahastojen ja yritysten kautta tehtäville sijoituksille

kuinka aiotte hoitaa sen asian siten etteivät nämä levottomuus ja epävakaus missään nimessä lisäänny kun voi kuvitella että moni näistä kielteisen päätöksen saaneista saattaa olla eri mieltä tästä asiasta

hallitukselta olisi loistava ennakkoluuloton ja rohkea teko laajentaa vähennysoikeus myös ansiotuloihin jotta saataisiin palkkajohtajat mukaan talkoisiin yrittäjien ja sijoittajien rinnalle lisäämään yrityksiä ja perustamaan uusia kannattavia bisneksiä

suomi on edelleen globaalien talousvoimien kurmoottama talous

monesti meitä suomalaisia moititaan liiallisesta tunnollisuudesta näissä kansainvälisissä asioissa että haluamme olla se luokan paras oppilas mutta kyllä minun mielestäni tässä itämeri kysymyksessä on erittäin hyvä että olemme olleet aktiivisia ja tavallaan edelläkävijöitä

lisätalousarvio tai budjetin korjausliike on tarpeen mutta pitää huomioida että monet näistä nyt tehtävistä toimenpiteistä ovat oireiden lääkitsemistä eivät ongelmien syiden poista mista

arvoisa puhemies

mutta se että muut toimivat väärin ei missään nimessä koskaan saa olla peruste sille että itse toimisimme sitten huonolla tavalla tai väärin vaan aina pitää pyrkiä parempaan

kymen vaalipiiristä kotoisin olevana kansanedustajana tämä uudistus koskee konkreettisesti juuri allekirjoittanutta

uskon voimakkaasti että niin sanottu avoimen datan konsepti eli julkisten tietolähteiden rajapintojen avaaminen ja käyttöoikeuden antaminen yritystoiminnalle takuuvarmasti luo sellaisia verotuloja ja sellaisia yritysaktiviteetteja joita emme vielä osaa edes aavistaakaan

toki tähän perään täytyy heti todeta että tämä rikkidirektiivi oli kyllä aika hankala suomen kannalta ja siihen soisi saatavan kyllä mahdollisimman pitkä siirtymisaika ja lievennykset kuten edustaja satonen täällä puhui

puhemiehen kehotuksesta tiivistän nyt puheenvuoroa vähän yleisemmälle tasolle ja kysyn kun meillä on täällä parin maan nimi kuitenkin vilkkunut kaikista eniten eli puola ja venäjä

väestömäärän muutoksista johtuen etelä savo ja kymi olisivat menettäneet seuraavissa vaaleissa yhteensä kaksi edustajapaikkaa

yleisesti ottaen kuitenkin maamme kustannusrakenne on liian raskas ja todellinen taloudellinen kilpailukykymme on huono verrattuna muihin maihin

ovatko he oikeasti tässä mukana vai tekevätkö he mitä lystäävät ja sitten vähän kiillottavat kilpeään siinä sivussa jos sellainen on mahdollista

kaikki huomio tulee kiinnittää suomen taloudellisen kilpailukyvyn kehittämiseen ja mielestäni esimerkiksi nämä alkuvuodesta julkaistut eri työryhmien raportit tarjoavat meille oivia keinoja kilpailukyvyn parantamiseen niin sisäisesti kuin vienninkin suhteen

vielä nopeasti kysyisin tuosta öljyntorjunnasta

on selvää että vaalipiirin koon kasvaessa kansanedustajillekin alkaa tulla kilometrejä mittariin huomattavasti enemmän ja siltä osin työn rasittavuus kasvaa

riittääkö se yksi alus joka on tilattu vai montako tarvittaisiin lisää jotta oltaisiin sellaisella tasolla että homma varmasti klaarataan

niin ikään edustaja eero lehti piti tuossa äsken erinomaisen puheenvuoron jossa oli monia konkreettisia keinoja sen aikaansaamiseksi kuinka yritysten toimintaedellytyksiä voidaan parantaa

uskon kuitenkin että uudistus edistää demokratian toteutumista ja kansanvaltaa erityisesti näissä yhdistyvissä vaalipiireissä

olen tyytyväinen siitä että uudistus etenee tällä tavoin eikä esimerkiksi erityyppisiä tasausjärjestelmiä ja äänikynnyksiä kehittämällä kuten edellinen hallitus suunnitteli

sellainen järjestelmä olisi kyllä takuulla heikentänyt kansanvaltaa entisestään ja on myös huomioitava että parlamentaarisesti vahvempi alue pystyy kyllä paljon voimakkaammin ajamaan ja hoitamaan omaa edunvalvontaansa

suomesta on tehtävä maailman paras maa yrittämiselle

suomesta on tehtävä houkutteleva sijoituskohde ulkomaisille sijoittajille

minä pidän tätä katsastuslain uudistusta hyvänä asiana

katsastuspalveluiden tarjonta ja saatavuus lisääntyvät ja uskon että vaikutus katsastuksen hintoihin on kuluttajan kannalta positiivinen siis odotan hintojen laskevan

mielestäni toiminnan perusperiaatetta oltaisiin voitu vapauttaa vieläkin enemmän siten että katsastusta voisi harjoittaa auktorisoitu henkilö missä tahansa

maaseudun autokorjaamoilla katsastuksia suorittamassa

on esimerkiksi ajateltu että autokorjaamo hylkää ajoneuvoja perusteetta saadakseen myytyä katsastettavaan ajoneuvoon enemmän osia ja korjaustyötä

enpä usko että tästä on pelkoa

siitähän seuraisi katsastustoimiluvan menetys puhumattakaan maineen menettämisestä kuluttajien keskuudessa millä voi olla yritykselle kohtalokkaat seuraukset

jo tämä hyvin pitkälle varmistaa sen etteivät härskihartikaisten pyörittämät hämärät korjaamot katsastusauktorisointia tule saamaan vaan että toiminta painottuu vakiintuneisiin vakavaraisiin ja hyvin johdettuihin yrityksiin

arvoisa puhemies

trafin tulee tietysti valvoa aktiivisesti katsastajien toimintaa

viranomaisella tulee olla riittävät resurssit tehdä pistokokeita ja yllätyskoeajoja

yleinen asevelvollisuus on suomen olosuhteissa ainoa järkevä vaihtoehto joskin tänä päivänä tuntuu siltä että yhteiskunnassa käydään hyvin häröilevää keskustelua muistakin vaihtoehdoista